arvoisa puhemies

ei ollut edellytyksiä näissä tuhannessa sivussa kun kävi ne läpi että olisi voinut ajatella että vanhanen olisi pitänyt viedä valtakunnanoikeuteen

eihän suomi eikä eurooppa voi olla kaikkien köyhien onnettomien ihmisten turvapaikkasatama elikkä jotain tälle pitää tehdä ihan yhdessä eun piirissä

olen kuunnellut demarien talouspoliittisia linjauksia tässä kolme vuotta ja edelleenkin joutuu ihmettelemään ja kysymään miten ihmeessä edellinen demarijohtoinen hallitus paavo lipposen hallitus onnistui tasapainottamaan suomen talouden kun nyt vaan halutaan lisää lainaa lisää veroja eikä minkäänlaisia leikkauksia eikä säästöjä

historia tässäkin asiassa toistaa itseään

minusta tämä valitettavasti haiskahtaa molotovribbentrop sopimukselta jossa eurooppa jaetaan niin kuin eturyhmiin ja suomen osana on sitten olla siellä missä se nyt on pohjolassa ilman todellisia turvatakeita

arvoisa puhemies

se vie terän kotimaiselta arvostelulta niin kuin vie terän sekin että nyt todellakin oleskeluluvan saaneet voivat tehdä töitä ja elättää itsensä eikä heitä sen perusteella pidetä huonoina suomalaisina ja huonoina kansalaisina

tässä jääviysasiassakin tietenkin on sellainen asia että minulla raksuttaa päässä edelleenkin sana hoksata jonka minä oulun murteella ymmärrän ihan toisella tavalla kuin täällä on selostettu elikkä että se on mieltää

kimmo kiljusen viimeisestä huomautuksesta elikkä maahanmuuttajista kirjoittaviin tutkijoihin ja toimittajiin suhtautumisesta minä olen ihan täysin samaa mieltä

mutta yhtä tärkeää on että meidän järjestelmämme on niin läpinäkyvä ja niin oikeudenmukainen että se ei synnytä rasismia tähän maahan

puutun vaan muutamaan asiaan tässä laajassa keskustelussa

eivät euroopan unionin turvatakeet anna mitään turvaa

sellaista ei tule suomessa suvaita

sen sijaan minun muistikuvani silloin toimittajana ja salt neuvotteluissakin mukana olleena toimittajana oli se että se nyt ei kyllä johtunut suomen aktiivisesta panoksesta turvaneuvostossa ei missään nimessä

olisin korostanut sitä että suomen talous on tällä hetkellä en nyt sanoisi veitsenterällä mutta kuitenkin siinä meneekö hyvin vai meneekö huonosti jatkossa

nythän on kysymys lakiesityksestä ja laista joka on vasta alkusoittoa ja varsinainen laki vaalirahoituksesta tulee sitten myöhemmin kun tuo tarastin toimikunta saa esityksensä valmiiksi

hoksata sana jota pääministeri vanhanen käytti televisiossa silloin kun tämä asia tuli esille että hän ei hoksannut jäävätä itseään minulle tarkoittaa sitä että hän ikään kuin tiesi sen että hänen olisi pitänyt jäävätä mutta ei hoksannut ei ymmärtänyt ei tajunnut

sitä minä olen pelännyt tässä viime aikoina mitä tapahtuu jos meillä on liian vapaa ulkomaalaispolitiikka tai jos se poikkeaa liiallisesti esimerkiksi ruotsista tai norjasta

elikkä kuinka monta vuosikymmentä siitä tulee siitä ei nyt tule monta kuukautta mutta tässä tulee ainakin neljä vuosikymmentä suurin piirtein ihan mihin on niitä vihille minkä perusteelle suomen ulkopolitiikka on rakentanut rakentunut jos ja kun joku

suomi sai tietyllä tavalla moitteet euroopan talouskomissaari olli rehniltä siitä mielipiteen jalka alkaa pitkä laina että meidän pitää yrittää sahata wärtsilä pääsisin kolme

se mikä minua on hämmästyttänyt tässä keskustelussa on se että puhutaan pelkästään näistä ehdokkaiden tukemisista elikkä vaalirahoituksesta kun pitäisi puhua myös puoluerahoituksesta

seuraukset voivat olla sitten suomessakin aika järkyttäviä

ja kun kekkonen ei pystynyt sitä enää juuri torjumaan niin sitten hän otti ja toi sen tänne suomeen

tätä minä en todellakaan toivo

muistaakseni joku edellisistä puhujista sanoi että kansan mielipide heijastaa ulkopoliittisen johdon ideologisia näkemyksiä

samalla tavalla tietyllä tapaa salt neuvottelu joka oli ydinaseiden riisuntaa koskeva neuvottelu eikä suinkaan euroopan turvallisuutta koskeva neuvottelu ensimmäinen askel siihen sopimukseen minkä suurvallat sitten sai itä länsi

minä haluaisin todellakin tietää ketkä oikein tukevat sdptä puolueena ja miten puolue käyttää eri ehdokkaiden hyväksi tämän rahan

jos ulkopoliittinen johto ilmoittaa alkaa puhua että suomen olisi syytä tehdä toisenlaisia ulkopoliittisia ratkaisuja niin silloin suomen kansa todennäköisesti ymmärtää sen ja jos tulisi kansanäänestys niin ehkä äänestäisikin sen perusteella koska suomen kansa on johtajavaltaista kansaa ainakin ulkopolitiikassa

ajatelkaa viro joka ei edes vielä ole euromaa on pystynyt hoitamaan oman talouspolitiikkansa paremmin kuin isoveli suomi

kyllä saivat kyllä johtui yhdysvaltojen ja neuvostoliiton välisistä asioista ja sopimisesta eikä suinkaan suomen panoksesta

sitten olisi kiittänyt arvoisia edustajia laidasta laitaan siitä että olette ymmärtäneet tämän seinäjokioulu radan tärkeyden pohjois suomen elinkeinoelämälle

jokainen varmasti tietää että minä olen sananvapauden ja avoimuuden kannattaja ja minusta tuntuu että kaikki nuolet tällä hetkellä tässä talossa tässä salissa tulevat minun niskaani ja päälleni

minä en varmasti ole vuotanut

on kyllä pakko kiittää tarkastusvaliokuntaa tästä mietinnöstä ja siitä että se on puuttunut sellaisiin oleellisiin asioihin jotka tätä yhteiskuntaa tällä hetkellä vaivaavat kuten esimerkiksi hyvän hallinnon ja paremman sääntelyn periaatteen ongelmiin

minun mielestäni ongelman ydin on se että meillä puoluerahoitus ei ole avointa ja se täytyisi avata

meidät on opetettu siihen että sinä kunnioitat paasikivenkekkosen linjaa ja sillä siisti ja koivisto vielä siihen perään ja ehkä halonenkin vielä siihen linjaan perään

mutta minä olen todella ihmeissäni siitä että kaksi tuntia sen jälkeen kun valtakunnansyyttäjä vastasi minun kysymykseeni pitääkö matti vanhanen viedä valtakunnanoikeuteen veisittekö te matti vanhasen valtakunnanoikeuteen ja vastaus oli ei tämä tieto oli jo ympäri maailmaa siitä huolimatta että valiokunnan puheenjohtaja korosti moneen kertaan että pidetään tämä asia meidän keskuudessamme salassa jotta ei vaikuteta valiokunnan työskentelyyn

jos näissä asioissa tarkastusvaliokunta kykenee jatkossakin antamaan ohjeita niin hallinnolle kuin eduskunnallekin kun se säätää lakeja niin se olisi erittäin hyvä asia

no minä haluan että myös sakn tilit ovat tässä suhteessa julkisia ja myös kaikkien muittenkin ammattiliittojen tuki on tässä suhteessa julkisia jotka tuet

mutta toisin sanoen jos kansanäänestys on tämmöisestä asiasta järjestettävä niin ei sitä nyt lakialoitteen perusteella tehdä vaan se tehdään ihan harkitusti ja jonkin päätöksen jälkeen tai päätöksen takia

ei kysymys ole pelkästään yritysten tukemisesta

kuten sanoin vastauspuheenvuorossani tällä hallinnon määrällä mikä meillä tällä hetkellä on sillä todella kyllä hallinnoitaisiin paljon suurempi kansakunta kuin viisi miljoonaa asukasta

kyllä siellä on muitakin järjestöjä jotka tukevat ja nimenomaan tiettyjä puolueita

vasemmistoliitolla oli melkoinen oma salainen kassa ja varmasti tämmöinen salainen kassa on vaalityöhön ollut myös sdpllä

sirnö

se ei ole joustavaa se on liian pikkutarkkaa ja kansalaisten ulottumattomissa sillä tavalla että kansalaiset eivät saa tietoonsa mistä he voivat sitä tietoa hankkia

minä olen suorastaan hämmästyksestä mykkänä

arvoisa puhemies

vielä toinen asia

minusta rehellinen täytyisi olla tässäkin asiassa

tässä salissa on kaksi kansanedustajaa ja kaksi ministeriä jotka sentään kiinnittävät huomiota sananvapauteen ja siinä esiintyviin ongelmiin suomessa

heinonen toikin esille ne asiat jotka minun mielestäni ovat tässä lakiesityksessä puutteita

tilanne on se mikä on ja kaikki on tapahtunut lakien ja asiantuntijoitten selvitysten perusteella

kansalaiset ovat tässä suhteessa tietyllä tavalla pussissa

me tenttasimme tarastia aika pitkään perustuslakivaliokunnassa justiin näistä asioista mitä pitää ilmoittaa jos joku muu maksaa esimerkiksi bensalaskut tai autokyydin pitääkö se ilmoittaa vai eikö pidä

oli aika järkyttävää havaita evan tietoyhteiskuntaraportista että suomi on tipahtanut suurin piirtein mongolian tasolle tietoyhteiskunnan kehittämisessä

euroopan neuvostossa oli käsiteltävänä juuri viime istunnossa raportti siitä miten toimittajia kohdellaan syyllistetään tapetaan eri euroopan neuvoston maissa

edelleenkin on epäselvää kuka teki nuorisosäätiöstä raha automaatin

toinen asia on justiin se minkä ed

erittäin hyvä asia erittäin hyvä asia jos olette käynyt tanskassa katsomassa millä tavalla tietoyhteiskunta ja tietopalvelut voivat kansalaisia palvella

venäjä on tässä suhteessa aivan omaa luokkaansa

en tiedä mitä siellä on

ei kai sitä sentään pidä laskea vaalikuluiksi tai vaalitueksi jos jostakin henkilöstä on lehdessä juttu

toinen asia mikä on minun mielestäni edelleenkin epäselvä on se tiesikö vanhanen vai eikö tiennyt kun hänestä tuli pääministeri että edelleenkin nuorisosäätiö jakaa rahaa

seuraavaksi tulevat sitten turkki ja georgia joissa myös toimittajien henki on vaarassa

tämä on kipeä asia suomalaiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle että me olemme jääneet jälkeen tietoyhteiskunnan kehittämisessä ja tähänhän tarkastusvaliokuntakin joutui puuttumaan terveydenhoidon tietoarkiston ja tietoteknisten järjestelmien epäonnistuttua lähestulkoon täysin lukuun ottamatta sähköistä reseptiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja sehän selviää näistä papereista kun tutkii että koko ajan siitä huolimatta että pääministerinä oli vanhanen nuorisosäätiö jakoi rahaa

mutta periaatteessa tämä järjestelmä sinänsä on erinomainen

oulun yliopisto on hyvä esimerkki

silloin kun ajat olivat hyvät se pystyi ihan oma aloitteisesti ilman mitään lakeja saamaan ympäröivältä yhteiskunnalta varoja omiin tutkimuksiinsa

sananvapaustuomiot ovat mitä sattuu

esimerkiksi helsingin käräjäoikeus vapauttaa ruususen ja kustantajan mutta hovioikeus tuomitsee

toivottavasti tämä oli väärin ymmärretty sen takia että kyllä me olemme voimavara ed

lauslahden puheeseen jossa hän toi esille sen miten paljon mielenterveyden palvelujen tarve on kehittynyt miten se on muutamassa vuodessa lähestulkoon tuplaantunut

kiitos l

jos katsotaan suomen tilannetta

europan europa in europa euroopan neuvoston kontekstissa yhteydessä niin suomi on sananvapauden rikkojana euroopan kärkikymmenikössä

minä haluan että jokainen teistä nuorista ottaa tosissaan sen että ei ikärasismia sallita sen enempää omassa ympäristössä kuin työelämässäkään

mistä se voi johtua

onko tämä yhteiskunta todella niin sairas että ihmiset sairastuvat vai johtuuko se myös siitä että tarjonta lisää myös kysyntää

se on saanut enemmän langettavia sananvapaustuomioita kuin valtaosa muista euroopan neuvoston maista tai esimerkiksi muut pohjoismaat ja lisää on tulossa

esimerkiksi oulun yliopistosta täytyy kyllä valitettavasti sanoa että tietynlainen innovaatiointo teknisissä asioissa ja ehkä muissakin on hiipunut siitä mitä se oli silloin aikanaan

en minä tiedä teidän puoluekassastanne mutta minä luotan tähän mediaan joka on kertonut nämä salaiset vaalikassat

se tietenkin sitten näkyy siinä minkälaisia yrityksiä tulee ympäristöön ja pysyvätkö ne siellä vai eivätkö pysy

kymmenessä vuodessa suomi on saanut kahdeksan tuomiota

feldt ranta että puoluerahoitus on avointa

jos se ei ole avointa niin avoimuus ei myöskään tässä vaalirahoituksessa toteudu

arvoisa puhemies

lipponen sanoi aivan oikein että niin turvapaikan haku ja hakijat kuin kiintiöpakolaisetkin on syytä sijoittaa kuntiin joissa on mahdollista kotoutua

minä olisin toivonut ministeri että tähän tiilikan tutkimukseen olisi otettu myös tanska mukaan koska sen sananvapausasiat ovat aivan yhtä hyvässä kunnossa kuin esimerkiksi ruotsin

kyllä me olemme aika järkyttävässä tilanteessa

tämä on se avainsana

on sijoitettava sellaisiin kuntiin jotka ottavat vastaan ja haluavat ottaa vastaan

merkittävää on myös se ettei suomi ole saanut sananvapausjutuissa yhtään vapauttavaa tuomiota ei yhtään ainutta vapauttavaa kannanottoa

jos pakolaisia turvapaikanhakijoita sijoitetaan sellaisiin kuntiin jotka vastustavat näiden pakolaisten tuloa he saavat aivan älyttömän käsityksen suomesta ja suomalaisista koska silloin he joutuvat tietyllä tavalla syrjinnän ja tämän tyyppisen kohtelun alaisiksi ja tämä ei ole tietenkään sivistysvaltion mukaista

euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tulee tuomioiden lisäksi tietenkin myös päätöksiä joissa usein todetaan ettei valitus anna aihetta laajempaan käsittelyyn

jos on vinksahtanut mielenterveys niin jotenkin on vinksahtanut myös meidän asenteemme niin että ikään kuin meidän ei tarvitse tehdä mitään itse meidän tarvitsee vain odottaa yhteiskunnalta ja valtiolta palveluja meidän tarvitsee sanoa että minulle kuuluvat nämä edut minulle kuuluu tämä palvelu aivan ehdottomasti kun siitä on lailla säädetty

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysala on viime vuosina todella ollut myllerryksen keskiössä ja ministeri risikko on tehnyt kyllä erinomaista uudistustyötä ja toivottavasti hän myös jatkaa vaalien jälkeen tätä erinomaista työtä koska nythän tässä tapauksessa on kysymys vain kokeilulaista

tuoreimmassa päätöksessään eit piti oikeana tuomiota jonka mukaan korkein oikeus kieltäytyi myöntämästä asianosaiselle korvauksia siitä että lehdessä olisi kerrottu hänen tehneen rikoksia

eli ei kuntiin pakkoa vaan enemmän rahaa kuten ed

sitten haluaisin toivoa sitä asiaa että kun ihan selkeästi nähdään että on sellaisia tulijoita jotka palautetaan aivan tuota pikaa pois meiltä on dublin tapauksia ja on eu maista tulevia turvapaikanhakijoita niin eikö tätä prosessia voida nopeuttaa niin että se ei kestä kuukautta palkatta kausi kestää lihan pitää läänin tai kahta vaan se kestää viikon

meidän pitäisi tietenkin tämä malli saada koko suomeen

janhila jonkinlainen suojattu alue yksityisyyden suojaan kuuluva alue